ryhmäkokojen säätäminen nyt lailla kun se ennen oli asetuksilla ja kuntien päätösten piirissä on myöskin kyseenalainen

matkailu ja juuri näitten yritysten ja yhteisöjen erilaiset matkailumahdollisuudet heikentyvät ja se tietää sitä että paikallisella tasolla kulttuuritoiminta tilaisuuksien ja yritysvetoisten matkailualojen mahdollisuudet siis kärsivät

yli miljoona palkansaajaa on tämän edun piirissä

alkoholipolitiikkaan myöskin vaikuttavat alkoholin saatavuus ja sitten yhteiskunnan asenteet joihin tässä on jo monessa puheenvuorossa viitattu mainonta yhtenä asiana mutta myöskin aikuisten ja yhteiskunnan asenteet ja esimerkit alkoholia kuluttaessa

on tärkeää ottaa alueelliset vee alueelliseen työhön eli sellaiset alueelliset näkökulmat esille mutta myöskin lasten oma tarve ja edellytykset

esimerkiksi vanhusten hoitopalvelut liikkuvan kuvan avulla kotiin ovat tätä päivää ja palveluverkot ja palvelut tulevat menemään nettiin entistä enemmän

pistätte selvitysmiehen asialle niin kuin hallituksella on tapana monessa monessa uudistuksessa tai tulette käymään oulussa katsomassa minkälaista maankäyttö ja asuntopolitiikkaa siellä on tehty tai sitten kolmantena asianahan meillä on työkaluna jo tällä hetkellä malpe aiesopimus jossa maankäytön asumisen liikenteen palveluitten elinkeinojen yhteensovittamista tehdään kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä

tällaisia henkilöitä voisivat olla esimerkiksi rehtori tai koulun johtaja luokanvalvoja tai oppilaan opettaja kouluterveydenhoitaja erityisopettaja oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja koulupsykologi koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto ohjaaja ja tarvittaessa koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä

säännöllinen harrastus antaa nuorelle mielekästä tekemistä jotain jota odottaa sosiaalisia suhteita sekä onnistumisen tunteita

laadittavat varhaiskasvatussuunnitelmat siis valtakunnalliset ja henkilökohtaisesti jokaiselle lapselle eivät ole sinänsä uusia

arvoisa herra puhemies

meidän kaikkien toiveena tietysti on että alkoholipolitiikalla voidaan vähentää alkoholin haittoja ja etenkin tämä nuorten alkoholinkäyttö on tässä nyt suurennuslasissa

se työllistää kaivannais ja metsätalouden jälkeen monin verroin enemmän kuin julkinen sektori tällä hetkellä

jokaisessa kunnassa tai ainakin suurimmassa osassa oletan on ollut jo varhaiskasvatussuunnitelma jota on pyritty noudattamaan

nyt talouspoliittinen ministerivaliokunta on asettanut myöskin kovia tavoitteita

suomen energiapolitiikka tarvitsee nyt parempaa huoltovarmuutta kotimaisuusasteen nostoa vihreää taloutta joka työllistää uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä mutta ennen kaikkea meiltä poliitikoilta pitkäjänteisempää ja ennustettavampaa tuki ja verotuspolitiikkaa jota juuri energiapolitiikan käyttäjät tarvitsevat

toivon että tämä kritiikki osuu hallituspuolueen edustajien pirtaan

tämä listaus ei ole siis varsinaisen täydellinen mutta nämä henkilöt voisivat varmasti kuulua joissakin tapauksissa siihen ryhmään

vaikka tilastot näyttävät siltä että alkoholinkulutus nuorten keskuudessa on vuosien varrella vähentynyt niin silti tämä humalahakuinen juominen on suuri ongelma ja riski meidän yhteiskunnassamme tällä hetkellä

tämä on todella iso megaluokan tavoite jota kohti olemme menossa mutta sekin tarkoittaa sitä että resursseja rahaa ihan konkreettisesti näihin hankkeisiin täytyy valtion toimesta saada laitettua etteivät yksittäiset ihmiset joudu maksamaan näistä varsinkaan eri puolella suomea enemmän toisiinsa nähden

on myöskin kysymysmerkiksi jäävä asia minkälaista tuottotasoa valtion kirstuun tästä arvonlisäveron nostosta sitten tulee

samalla tietojenluovuttamis ja salassapitosäännöksiä tarkennettiin jotta tarpeelliset tiedot liikkuvat asianmukaisesti

siksi kouluissa taito ja taideaineiden opiskelua tulee tuntuvasti myöskin tulevaisuudessa lisätä ja laaja kirjo erilaisia taito ja taideaineita oppilaille täytyy olla valittavissa

kivihiilen markkinahinnalle me emme tietysti suomessa eikä hallituskaan voi mitään mutta te olette hallituksessa tehneet omilla teoillanne entistä vaikeammaksi bioenergian tukemisen ja kaksinkertaistaneet turpeen veron heikentäneet myöskin energiapuun tukea

varhaiskasvatuksen sisältö todellakin on puhuttanut tänään ja toivon että siitä saadaan yksituumainen näkemys että lain tasolla mietitään mitä se varhaiskasvatus laadullisesti oikein on

lakivaliokunnassa todellakin tätä alkoholimainontaa ja alkoholipolitiikkaa on käsitelty useammassa otteessa ja alkoholilainsäädäntöä ajateltu kriminaalipoliittisesta näkövinkkelistä

erityisen tuen päätökset tukimuodot henkilökohtaiset opetussuunnitelmat ja seuranta tehdään jatkossa oppilashuoltotyönä tässä laaja alaisessa ryhmässä

tietoyhteiskunnan mittavien tavoitteiden kannalta tärkeää on se että me valmistamme ja annamme eväitä lapsille ja nuorille tulevaisuuden osaamiskyvyn ja toiminnan kannalta miten tuolla digimaailmassa ja siinä ympäristössä toimitaan

on myöskin merkille pantavaa että jos olemme saaneet eusta erityisoikeuden lehtien arvonlisäverotuksen nollalinjalle kuten se tällä hetkellä on miksi me erityisvapaudesta luovumme tässä tilanteessa liian kepein perustein

paatero edellä ihmetteli sitä miksi ei ole esimerkiksi tätä mielikuvamainontaa saatu jo aikaisemmin lainsäädännöllisillä keinoilla päätettyä

ruumiinkulttuurissa ei ainoastaan fysiikka mutta myös sen kemia ja sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä

on selvää että tätä varhaiskasvatuslakia on odotettu useampia vuosia

vaikka lakiuudistus tehtiin ilman opetuksen järjestäjälle annettavaa lisärahoitusta halusimme valiokunnan lausumassa seurata erityisen tuen päätöksiä ja kustannusvaikutuksia

jos se sellaisena mitä itse olen nähnyt tulee eduskuntaan sisältää luontoarvopykälän joka ei todellakaan helpota luvitusprosessia varmaa on se että valituskierteet lähtevät entisestään tästä eteenpäin ja ihmettelen suuresti jos jos se ei näy jos vapaavuori ministerinäkin pystyy tämän hyväksymään

sitä ihmettelin myöskin itse esimerkiksi silloin kun käsittelimme asiaa saavatko viranomaiset tarkistaa alaikäisten kasseja ja pusseja ja vaatteita silloin kun he epäilevät esimerkiksi että nuorella on hallussaan alkoholia

tämä edellyttää sitä että vanhemmilla kotona opettajilla ja muilla kasvattajilla on vankka tuntemus ja osaaminen siitä mitä tietoyhteiskunta tänään ja tulevaisuudessa on miten se kehittyy ja miten erilaisia palveluita voidaan käyttää esimerkiksi kasvatuksessa ja koulutuksessa

on selvää että jos ryhmäkokoja aiotaan aidosti ja oikeasti toteuttaa niin se tietää että henkilökuntaa tarvitaan lisää

riittävän pienet opetusryhmät avustajat opettajien täydennyskoulutus ja apuvälineet tarvitsevat lisäresursseja ja näihin mitoituksiin tullaan valiokunnassa varmasti palaamaan myöhemmin ja täällä budjettikäsittelyssä

valiokunnan kuulemisessa saimme paljon esimerkkejä siitä että nämä projektit ovat auttaneet kulttuurin eri muodoissa nuoria lapsia mutta myös ikäihmisiä arjen askareissa

lehtitalot ovat todenneet että veronkorotus täytyy siirtää suoraan lehtien tilaushintoihin eli kuluttajille

tuossa debatissa ministeri totesi että tänä päivänä suurin ongelma on liian suuret ryhmäkoot

tästäkin asiasta valiokunnassa oltiin montaa mieltä mutta päädyimme onneksi hyvään ratkaisuun että viranomaisilla on mahdollisuus puuttua tilanteisiin joissa epäilevät alaikäisellä olevan hallussaan alkoholia

tämä tarkoittaa sitä että lehtien tilaajamäärät tulevat väistämättä laskemaan merkittävästi mikä taas aiheuttaa kulujen leikkauksia toimituksissa

on erityisen tärkeää että myöskin mediakasvatustaito olisi arkipäivää perusopetuksessa ja toivottavasti viestintäministeri linden on pyrkinyt vaikuttamaan meneillään olevassa perusopetuksen tuntijakouudistuksessa siihen että mediakasvatus saisi entistä painavamman arvon perusopetuksen kokonaissisällöissä

jos aiotaan oikeasti ja aidosti tähän puuttua niin se tietää sitä että ammattilaishenkilökuntaa tarvitaan varhaiskasvatukseen lisää

muutimme lain voimaantuloa koska saatu palaute vaati sitä

mutta ongelmana näissä projekteissa ja hankkeissa on se että sen jälkeen kun tämä määräaikainen hanke loppuu yleensä myöskin toiminta hiipuu jos ei lopu kokonaan ja yleensä rahoituksen puutteesta

jopa tuhansia työpaikkoja on vaakalaudalla tämän päätöksen jälkeen

se tietää lisää myöskin kustannuksia ja kenen kukkarolla silloin käydään

lapsella on oikeus erityiseen suojaan ja siitä meidän pitää pitää kiinni ja kasvattajilla vanhemmilla pitää olla yhteiskunnan tuki siihen tärkeään kasvatustehtäväänsä ja esimerkkiin

se on kuntien kukkarolla ja kuntien veronmaksajien kukkarolla joten kustannuksia tästä ja tämän lain toteutuksesta totta vieköön tulee

miksi juuri tällainen esitys tuodaan tähän saliin kun työllisyyden edistämisen kaikki panokset pitäisi tehdä plusmerkkisellä tavalla

siksi on tärkeää että näille projekteille ja hankkeille tulevaisuudessakin valtionosuuksissa ja hankerahoissa tultaisiin myöntämään pitempiaikaisia rahoituksia ja resursseja hankkeen jatkumiseksi sitten tulevaisuudessa

näin halutaan taata kaikille kunnille tarpeeksi aikaa tämän tärkeän uudistuksen suunnittelulle ja toteutukselle

meillä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia tieto ja viestintätekniikan käytössä niin opetuksessa sivistyksessä kuin todellakin näissä erilaisissa palveluissa mitä kansalaiset saavat

sosiaali ja terveysministeriö on todellakin tämän työryhmän asettanut jo viime vuoden puolella miettimään alkoholin mielikuvamainonnan lisätoimenpiteiden tarpeita ja niin kuin edellä on kuvattu niin tämä työryhmän loppuraportti ei vastannut tämän salin suurimman osan mielipidettä tästä mielikuvamainonnan rajaamisen tarpeellisuudesta eikä tuo työryhmän työ todellakaan ollut myöskään yksimielinen

usea kunta on ollutkin mukana ministeriön kelpo hankkeessa jossa erityisopetusta on uudistettu

lehtien verotuksen vaikutukset eivät heijastu pelkästään työpaikkojen menettämiseen

erilaisia hoitomuotoja kuten perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito avoin päivähoito on kannatettava ja näitä pitää ehdottomasti viedä eteenpäin tämän lain käsittelyn aikana

suomalaisen median moniäänisyys uhkaa vaieta

arvoisa puhemies

siitä on saatu rohkaisevia esimerkkejä tämän lain kirjauksien toteuttamiseksi

toistuvasti lukijatutkimukset osoittavat että paikallisista asioista kertova uutinen on lukijoiden mielestä mielenkiintoisin sisältö koko lehdessä

esimerkiksi oulussa on siirrytty vastikään avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen maksuttomien sellaisten antamiseen ja pyritty vähentämään juuri päivähoidon kuormitusta näiden ryhmien pienentämisen toivossa niin että kokopäivähoitoon ei kaikilla perheillä ja lapsilla ole edes tarvetta

lehtien veronkorotusten myötä pienimmät paikallislehdet ja järjestölehdet joutuvat kamppailemaan olemassaolostaan puhumattakaan juuri näistä pienistä kulttuuri ja vaihtoehtolehdistä

tulevaisuudessa ikäihmisten pitäisi yhä enenevässä määrin pystyä käyttämään internetiä jo pelkästään arkipäivän asioiden hoidossa puhumattakaan siitä että erilaiset harrastukset ja sosiaaliset mediat valtaavat arkipäivää ja vuorovaikutusta toistemme kesken

mutta tuossa työryhmän raportissa oli paljon hyviä asioita jotka eivät tarvitse tämän salin lainsäädännön toimenpiteitä

mutta paljon avoimia kysymyksiä jäi ja jos olen ymmärtänyt niin sivistysvaliokunnassa on tällä hetkellä suma hallituksen muitakin esityksiä mutta toivon että tämä varhaiskasvatuslaki saa sille kuuluvan arvon

on selvää että lehtikuolemia tulee väistämättä

siellä oli esimerkiksi ehkäisevä päihdetyö sitten omaehtoinen valistuskampanja juuri näitten alkoholimyyjien ja panimoteollisuuden ja tuotteiden valmistajien kohdalla

internetin käyttötaito vähentää syrjäytymisriskiä se on todettu monessa tutkimuksessa ja me tarvitsemme ratkaisuja siihen miten ikäihmiset pystyvät myöskin aivan samalla lailla kuin aikuiset ja nuoret käyttämään sitten tietoyhteiskunnan palveluita eri elämänvaiheissa

jos vähänkään etäisyyksiä ajattelee niin omassa maakunnassakin kuusamon synnytyssairaalan lakkauttaminen oli paha isku

on näköpiirissä että lehtikenttää hallitsevat tulevaisuudessa vain muutamat suurimmat kaupunkilehdet

sitten siellä ehdotettiin myöskin että lasten ja nuorten medialukutaitoa edistetään ja kehitetään tämäkin hyvä asia

ja ministeri rehula te päätitte oikeastaan tuon oman puheenvuoronne siihen että nämä etäisyydet voisivat olla esimerkiksi niitä joilla näitä poikkeustilanteita tämän verkoston osalta voitaisiin katsoa ilman että tää taas väkevyys ja asetus tämä pätevyysasetus tulisi pilkulleen toteutetuksi

sitten siellä pureuduttiin myöskin siihen asiaan johon lakivaliokunta on jo aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota ja se oli tämä alaikäisten alkoholijuomien hallussapito ja sen valvonnan tehostaminen edelleenkin tästä eteenpäin

olen itse sitä mieltä että tämä useiden edustajien allekirjoittama laki alkoholilain muuttamisesta ja tämän mielikuvamainonnan rajaamisesta on tänä päivänä aiheellista viedä eteenpäin suuressa yksimielisyydessä

me tarvitsemme lainsäädännöllisiä keinoja siihen että mainonnan tehokkuutta vähennetään kun kyseessä ovat nuoret ja lapset jotka altistuvat tälle mainonnalle televisioiden internetin katumainonnan ja painetun mainonnan kautta

meidän poliittisten päättäjien on oltava hyvin tarkkana siinä että tietotekniikan osaamisessa ei synny eriarvoistumista kansalaisten välillä ja viittaan tässä juuri tähän tasa arvoon eri ikäryhmien ammattitaustaisten ja erityisryhmien kanssa

arvoisa puhemies

teijon kansallispuistoa hallituksen esityksen mukaisesti ei voi muuta kuin kannattaa sillä luonnon monimuotoisuus suojelu on tärkeä asia

on siis syytä rajata alkoholimainontaa tästä edelleenkin ja tämä rajaaminen tuotetietoihin on yksi hyvä keino

viimeksi tässä salissa keskusteltiin asuinrakennusten energiatodistusten teettämisen hinnasta ja silloin tuntui ja tuntuu tietysti vielä edelleenkin se muutamien satojen eurojen energiatodistuksen laatiminen todella vaikealta ja myöskin kohtuuttomalta asuinrakennuksen omistajien kannalta silloin kun myynti tai ostaminen on kyseessä

miten tämä tietotekniikka voisi auttaa miten se auttaa arjen askareissa tai peruspalveluiden saatavuudessa

mutta kun tätä keskustelua on tässä salissa kuunnellut reippaan tunnin ajan niin tuntuu siltä että suomalaiset eivät pysty nauttimaan luonnosta kuin kansallispuistoissa

opettajien tietotekniset taidot ja halukkuus käyttää tietotekniikkaa opetuksen apuna vaihtelevat sen mukaan kuinka hyvin opettajat ovat saaneet aiheesta koulusta ja myös rehtorin esimiehen asenteella on väliä

uotila ei tämä teille voinut tulla yllätyksenä että keskustan edustajat lakivaliokunnassa ovat jarruttaneet ja vastustaneet

mutta nyt on kyse tuhansista euroista ja yrittäjistä joilla voi olla todellakin tiukkaa maneesiyrittäjillä maatalousyrittäjillä ja niin edelleen niin että kyllä tämä on aika kohtuuton hinta ja kun kuitenkin tämä laki aiotaan varmastikin viedä tässä eteenpäin tämän vaalikauden aikana niin kohtuuttomia kustannuksia tästä yrittäjille koituu joka tapauksessa

tämä ei vastaa millään tavalla valiokuntakäsittelyn jälkeen sitä rikosoikeudellista menettelytapaa eikä myöskään kriminaalipolitiikkaa mitä haluaisimme ja haluamme harjoittaa suomessa

toinen tykkää luonnonomaisesta luonnonmukaisesta suosta ja metsästä toinen hoidetusta ja kuka virkistyy missäkin eli meillä täytyy olla monenlaisia paikkoja suomessa nauttia luonnosta eri muodoissa

vierailimme pari päivää sitten sivistysvaliokunnan väellä jakomäen koulussa ja näimme kuinka innokkaasti kolmosluokkalaiset ahkeroivat omien läppäreidensä välityksellä tehden luokkalehteä tehden äidinkielen kirjoituksia ja matematiikan tehtäviä

kunnan rakennusvalvonnalla on muuten nyt jo mahdollisuus tehdä korjauskehotuksia edustaja korhonen jos katsovat tarpeelliseksi näitten laajarunkoisten rakennusten osalta

pidän tärkeänä kahta asiaa jotka on huomioitava tämän esityksen kohdalla

resurssit

meillä on paljon retkeilysatamia luonnonsuojelualueita metsähallituksen omistamia alueita jotka ovat tällä hetkellä aivan rempallaan

monta perämeren satamaa joudutaan pistämään laitureiden osalta kiinni ja tämä ei palvele sen alueen asukkaiden virkistys matkailu ja luontoretkeilykohteita

että jo nyt luonnonsuojelualueet metsähallituksen retkeily ja virkistysalueet saavat tarvittavat resurssit

tiedän että nyt me olemme joutuneet miettimään näitä asioita tapauskohtaisesti ja toivon että myöskin tässä teijon kansallispuiston kohdalla voidaan miettiä sitä että myöskin metsästystä kalastusta ja riistanhoitoa voidaan suorittaa tällä alueella

mediakasvatuksen tärkeyttä lapsille nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ei voi liikaa korostaa

meillä on mahtavia taiteilijoita laidasta laitaan tieteentekijöitä musiikintekijöitä ruumiinkulttuurin harrastajia ja osaajia hyvällä menestyksellä

usein nuoret ja vähitellen jo vanhemmat lapsetkin ottavat isoja askeleita tietotekniikan hyödyntämisessä

vanhempien täytyy olla perillä siitä mitä lapset ja nuoret tekevät netissä ja mitä tietoturvallisuus tänä päivänä tarkoittaa

haluaisinkin kysyä tässä vaiheessa kulttuuriministeriltä

minkälaisella tasolla pidätte tällä hetkellä meidän osaamistamme kulttuuriyrittäjänä yrittäjyyden kautta

siksi liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö ja erityisesti loppukannanotot ovat erittäin kannatettavia

laajakaistayhteydet haja asutusalueilla eivät ole toteutuneet aivan tavoitteiden mukaisesti

tietoliikenneyhteyksien rakentamisen tulee olla kansallinen tehtävä jossa valtiolla on vahva rooli myös kustannusten jaossa

keskusta ei hyväksy lapsilisien leikkaamista

me olemme esittäneet että lapsiperheiden tilannetta ei heikennetä eikä etuuksia leikata kun taloutta tasapainotetaan

kokoomus te lupasitte viime eduskuntavaaleissa että te ette leikkaa heikompiosaisilta

lapsilisien leikkaus on kylmä arvovalinta sinipunahallitukselta

keskustan mielestä politiikka joka vie suomalaisia toimeentulotukiasiakkaiksi ei koskaan ole oikeaa politiikkaa

politiikassa on aina vaihtoehtoja

lapsilisien leikkaus voidaan kokonaan välttää jos hallitus luopuu oppivelvollisuusiän nostosta ja kotihoidon tuen pakkokiintiöittämisestä

vaihtoehto on myös nipistää summa yritystuista tai nostaa tupakkaveroa vastaavalla summalla

hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi rikosoikeudellinen seuraamus jonka nimeksi tulisi valvontarangaistus

yliopistoille tulevasta ulkopuolisesta rahoituksesta on tehty nyt jonkunlainen kirous ikään kuin se olisi jotain likaista rahapeliä